pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestykseen kahdeksasosia voi minusta ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle seitsemäs toista kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon hyväksytty ennen

se sillä tavalla parantaisi lapsiperheiden asemaa

eduskunnan seuraa täysistuntoon perjantaina

kaksituhatta neljätoista me hoidamme näitä ihmisiä

näen että nämä yksittäiset lapsiperheisiin kohdistuvat parannukset olisi nostettava ensisijaisiksi muutoksiksi

kankaanniemen esitteleminä sekä toimeentulotukilakiin ja opintotukilakiin kohdistuvina muutoksinani huomioittais jos hän yritti ensin ja keskustelu on tärvelty ja kulumisesta ja syöttäisivät että sosiaali terveysvaliokunta

on erittäin tärkeää että hallintovaliokunta ja samoin valtiovarainvaliokunta ovat nostaneet esille poliisipalvelujen toimivuuden ja sen että kiireelliset hälytystehtävät hoidetaan hyvin ja myös harvaan asutuilla alueilla ja seuduilla

neljään lääkitys tulivat estellä päivystyksen kuudes

mutta näen erittäin tärkeänä myös näissä suurissa kaupungeissa poliisin näkyvyyden koska partioita on mielestäni liian vähän myös suurissa keskuksissa

iho tuntui meistä soksta ja se lähetetään tänään sosiaali ja terveysvaliokunta otti heti tiskillä varten veistellään tai veistoksen ennen seitsemänsiä

sen vuoksi minun kysymykseni on erityisesti se jos ajatellaan että meillä on hallitusohjelmassa hyvät kirjaukset tavoitteesta päästä euroopan turvallisimmaksi maaksi miten turvataan että poliisipalvelut poliisitoimet pysyvät laadukkaina riittävinä ja erityisesti poliisien jaksamisesta myös huolehditaan ei pelkästään siitä että heitä on riittävästi vaan myös siitä että koulutuksen myötä heidän ei siitä osa on syystä osaamisensa varmistetaan

rehhageltuloverolain sataviisi a pykälän muuttamisesta

poliisitiedoteta sillä teemme valtiovarainvaliokunta

keskustelua keskustelu päättynyt poimi tästä saksta ja sillä että valtio renvallin d merkkisellä testillä parrestoksen pri kahdeksasosia

se keskustelu on päättynyt

ja edelleen lähetekeskustelua varten esitellään taideostoksen yhdeksänsiä hän lakialoite toimentulotusta valaistus ja muuttamisesta vipuamisen esteitä tuottaa sille että sosiaali ja

pöydällepanova tiestöllä paineistuksen kymmenesosia eli puolison tehdä tätä mietin oman pöydän seuraavaan täysistuntoon räksyttäneen

ja edelleen pöydällä palavasti sillä toiset yhdestoista sija

samoin puimisesta jotta se miten kunnan tulee seuraavaan täysistuntoon weckström ei hyväksytä pelkoa varten esitellään vieläpä veistoksen heidät kahdestoista asian tuomisesta ja täytti mietintöluonnos pöydälle seuraavaan täysistuntoon straksyttäneen weeks

ja eduskunnan seuraava täysistuntoon perjantaina kymmenes päivä lokakuuta kello kolmetoista tämä täysistuntoon päätynyt b muutoksina huomioitaisiin

arvoisa puhemies

mielestäni on tärkeää että keskustelua yliopistojen maksuista käydään koska se on meillä täällä suomessa tämmöinen periaatteellinen kysymys että me pidämme maksuttomuuden suomalaisille opiskelijoille ja että se säilyy ja sillä tavalla mahdollistetaan että rahoitus ei tule esteeksi menestymiselle ja opiskeluun pääsemiselle meille suomalaisessa koulutuksessa kaiken kaikkiaan

mutta tässä uudessa laissa on nyt tämä kokeilu

minä todella toivoisin että nyt valiokuntakäsittelyssä saisin itsekin vakuutuksen siitä että sen merkitys nimenomaan on rajattu tähän että meillä on tämä tilauskoulutus ja sitten eu ja eta maiden ulkopuolisille opiskelijoille mahdollistetaan tämmöinen että on myös tämä apurahajärjestelmä ja voidaan maksuja periä mutta että siitä ei seuraa suomalaisen koulutusjärjestelmän muutos

pääosa nuoristamme voi hyvin sitä ei kannata unohtaa mutta osalla pahoinvointi siirtyy jo sukupolvelta toiselle taitaa olla jo kolmannessakin sukupolvessa

arvoisa puhemies

jos me ajattelemme esimerkiksi lapsinäkökulmaa niin onko se lapsille ihan aito valinta että kauppamatkailusta tulee se heidän sellainen ajankäyttönsä eikä niinkään mitä vastakohtaisesti voisi ajatella että perheen kanssa voisi muunlaisessa ympäristössä viettää sitä aikaa kuin kaupassa

itselläni on miniä jonka perheessä on kolme poikaa ja ei se niin auvoista ole ajatella miten nämä lapset silloin pärjäävät kun yö ollaan töissä vuorotta ja en mielelläni näe että nimenomaan sairaanhoitajan ja kaupan työntekijöitten työtä verrataan niin kuin täällä edellä puheenvuoroissa jo tulikin esille

näkisin että tästä pitäisi vakavasti ottaa nämä arvo ja eettiset kysymykset mitkä heijastusvaikutukset tällä on kokonaisuudessaan hyvinvointiin ja meidän yhteiskuntamme kehitykseen

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä että suomen historian ensimmäinen tasa arvoselonteko on nyt laadittu ja meillä eduskunnassa käsittelyssä

suomi on siis ollut monessa suhteessa edelläkävijä sukupuolten tasa arvon edistämisessä mutta palkkatasa arvossa emme ole tavoitteisiin päässeet

suomessa työikäiset naiset ovat korkeammin koulutettuja kuin työlliset miehet mutta he työskentelevät useammin määräaikaisissa epätyypillisissä työsuhteissa ja sukupuolten välinen palkkaero on sitä suurempi mitä korkeampi koulutus on

arvoisa puhemies

että hyks sekä työelämässä jäi siis työelämässä yhteistyöhön jossa työmarkkinajärjestöt ja yksittäiset työnantajat lähtisivät toteuttamaan yhdessä toimenpiteitä tämän palkkaeron supistamiseksi jotta saataisiin selkeitä samapalkkaisuutta edistäviä toimenpiteitä

tämän kansalaisaloitteen esityksen tarkoituksena on muuttaa avioliittolakia ja nimenomaan mikä täällä keskustelussakin on vahvasti noussut esille muuttaa avioliittolakia tasa arvoiseksi

arvoisa puhemies

selonteossa on nostettu esille työ ja perhe elämän yhteensovittaminen joka on ollut meillä pitkään myös tasa arvopoliittisena keskusteluna

se tarkoittaa tämän esityksen mukaan sitä että samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia keskenään avioliiton ja muutoksen jälkeen aviopareja koskevat oikeudet kuten adoptio oikeus sekä oikeus ottaa yhteinen sukunimi koskisivat aviopareja puolisoiden sukupuolesta riippumatta

selonteossa todetaan myös että selvitetään mahdollisuudet siirtyä pidemmällä aikavälillä perhevapaakustannusten rahoituksessa malliin jossa kaikki perhevapaakorvaukset maksettaisiin erityisesti vakuutuksesta ja varat siihen koottaisiin työnantajilta työntekijöiltä ja valtiolta

näissä tavoitteissa nostetaan samaa sukupuolta olevat samanarvoiseen asemaan avioliittokysymyksessä miehen ja naisen väliseen avioliittoon nähden

pidän tärkeänä että isien perhevapaiden pidentämisestä ja koko vanhempainvapaajärjestelmästä aiheutuvista kustannuksista pystyttäisiin saamaan oikeudenmukainen ja kaikkia osapuolia niin naisia miehiä kuin lapsia hyödyttävä perhevapaajärjestelmä

mielestäni lähtökohtaisesti ajatus siitä että tehtäisiin samanarvoiseksi miehen ja naisen naisen ja naisen tai miehen ja miehen avioliitto ei muuta sitä että erilaisuus säilyy joka tapauksessa tässä kohden

talousarvio sisältää arvovalintoja jotka mielestäni on todella hyvin kohdennettu

nuorten yhteiskuntatakuu sen toteuttaminen vanhuspalvelulain voimaansaattaminen ja omaishoidon tukipalvelujen kehittäminen sekä työllisyyden lisääminen siihen kohdennetaan rahoitusta ja pitkäaikaistyöttömyyttä torjutaan

on tärkeää että saadaan perhevapaajärjestelmä jossa todella erilaisten perheiden tilanteet otetaan huomioon

emme pääse siinä kohtaa samanlaisuuteen

nyt kuitenkin avioliitto instituutiona on lähtenyt siitä että kysymys on miehen ja naisen välisestä erityisestä suhteesta ja vielä siinä mielessä erityisestä suhteesta että mies ja

tiedämme että se että perheissä isä ja äiti olisivat samaan aikaan myös kotona on tärkeää lapsia ajatellen

näen tärkeänä erityisesti sen että lisärahoitusta ollaan saamassa vanhuspalveluihin

pää synnyttämien nainen voi sinne päivän ali oli avioliitossa voidaan lapsen asema saada miehen ja naisen välisessä liitossa

pidän erityisen tärkeänä että tämä kauan odotettu vanhuspalvelulaki saatiin nyt aikaiseksi varsinkin näin taloudellisesti haastavana aikana

mielestäni isille kiintiöityjä perhevapaita tärkeämpää on että jätetään perheiden itse päätettäväksi lastenhoidon käytännön ratkaisut

ja näin se tietenkin tulee turvata että lapsilla on mahdollisuus sekä isään että äitiin

pidän myös tärkeänä että talousarvioesitys sisältää kirjaukset siitä että vanhuspalvelulain voimaantuloon mennessä valmistellaan kotihoidon laatusuositukset ja kehitetään hoidon laadun ja hoitoisuuden mittareita ja vielä siitä että ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan laatua parannetaan varmistamalla laatusuositusten toteutuminen

vanhempainvapaita tulee olla lapsikohtaisesti yhtä paljon riippumatta siitä miten se perheessä jaetaan vanhempien kesken

kansalaisaloitteen kanssa olen tietysti samaa mieltä siinä kun siellä todetaan että lapsen etu on tärkeä

perheen ratkaisut eivät ole vain tasa arvoratkaisuja vaan niihin vaikuttavat monet asiat kuten monilapsisuus työttömyys yrittäjyys ja niin edelleen

mutta mitä se tarkoittaa perheessä jossa ei ole isää tai ei ole äitiä

eli paitsi rahoituksella myös näillä laatusuosituksilla tavoitteena on hyvän hoidon toteutuminen ja aikaansaaminen

me otamme pois isyyden tai äitiyden äidin tai isän lapselta ja silloin me menemme yli lapsen oikeuksien

selonteossa on myös erittäin hyvin nostettu naisiin kohdistuva väkivalta lähisuhdeväkivalta ja ihmiskauppa

naisiin kohdistuvan väkivallan osalta todetaan että naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyyn ja väkivallan uhrien suojelemiseen ja tekijöiden rankaisemiseen luodaan pitkän tähtäimen kehitystavoitteet

omaishoito on merkittävässä osassa ikääntyneiden ihmisten palveluja järjestettäessä ja toivottavaa on että omaishoitajien tuen tarpeeseen vastataan myös riittävällä rahoituksella

on paljon tutkimuksia siitä mitä merkitsee se kun lapsi joutuu eroon jommastakummasta vanhemmasta jo pienestä lähtien

näen erittäin tärkeänä että tämän lain kohdalla me otamme huomioon sen että siinä murennetaan nykyisen avioliittoinstituution sisältö ja se saattaa johtaa ennakoimattomaan kehityskulkuun jota emme kaikkea vielä tässä tiedä

pidänkin erittäin tärkeänä että näissä kehitystavoitteissa otetaan huomioon se mikä on nimenomaan uhrin asema

hallituksen esitys uudeksi yliopistolaiksi vaikuttaa suorasti yliopistojen talouteen myös hallintoon ja henkilöstön asemaan sekä opetuksen ja tutkimuksen resursseihin

vanhuspalvelulaki ei ole ainoastaan se joka kattaa asiat kun puhumme kokonaisuudessaan sosiaali ja terveyspalveluista

tiedämme myös muun muassa norjan kohdalta miten siellä esimerkiksi päiväkotien sisällöt ovat muuttuneet sukupuoli identiteettikäsitettä on muutettu eli yhteiskunnan seksuaalista moninaisuutta ja opetusmateriaalia ja niin edelleen muutetaan

nyt olisi mielestäni aika kiinnittää huomiota myös vammaisten palvelujen kehittämiseen

monet lapset ja nuoret ja vammaiset invalidisoituneet henkilöt ja heidän omaisensa kaipaisivat vastaavanlaista tukea kuin vanhuksetkin

tämä asettaa mielestäni oikeutetusti kysymyksen miten yliopistot säilyttävät edelleen tehtävänsä yhteiskunnallisina sivistysyliopistoina

yliopistouudistuksen ja koko yliopistolain tärkein tavoite on että tiedeyhteisöissä voidaan keskittyä tieteen tekemiseen ja korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen toteuttamiseen

vammaisten ihmisten omaishoitajien tukipalveluja ja jaksamisen edellytyksiä tulisi parantaa kiireesti ja luoda joustomahdollisuuksia suhteessa työelämään

korkeaa osaamista ja tieteen tekemistä toteuttaa henkilöstö ja laatua yliopistolle ei anna pelkästään raha vaan myös henkilökunta

lakiesityksen ajama yliopistojen taloudellisen autonomian ja julkisoikeudellisen aseman muuttuminen ovat sinällään hyviä keinoja tavoiteltaessa vahvempia ja itsenäisempiä yliopistoja joilla on edellytykset menestyä myös kansainvälisessä toiminnassa

erittäin hyvä että tämä laki on nyt käsittelyssä että pystytään yhtenäistämään niitä tietoja joita tallennetaan ja joita sosiaalihuollon asiakkuuksista kirjataan

tietenkin syrjäytymisen estäminen ja työttömyyden torjuminen on laaja asia ja se edellyttää paitsi rahaa myös monenlaisia toimenpiteitä

täällä kohdassa missä on kysymyksessä suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys todetaan että ehdotetulla lailla sosiaalihuollon asiakaskirjoista säädettäisiin tarkasti niistä tiedoista joita sosiaalihuollon asiakaskirjoihin tallennetaan sekä niiden säilytysajoista niin kuin ministeri kertoi

nuoria on tuettava koulutuksen ja opinto ohjauksen kautta ja ennen kaikkea on todella saatava lisää uusia työpaikkoja

tällöin ratkaisevassa roolissa on valtiovallan taholta tuleva riittävä yliopistojen perusrahoitus jota tulee kanavoida tasa arvoisesti ja tukea myös talouselämän kannalta epätrendikkäitä tieteenaloja

arvoisa puhemies

ja sitten täällä edelleen sanotaan että sen sijaan asiakastietolaissa säädetään tarkoin siitä miten ostopalvelutilanteessa rekisterinpitäjän velvoitteet on hoidettava ja edellytettäisiin että asiakastietojen käsittelystä määrätään sopimuksella

odotankin paljon työllistymisbonuskokeilulta jossa pitkäaikaistyötön saa pitää yhden kuukauden työmarkkinatuen työllistymisen jälkeen

samoin ulkopuolisen yritysrahoituksen osalta tulee huolehtia siitä että yliopistojen tutkimuksen riippumattomuus ja autonomia edelleen säilyvät ja rahoitus on avointa ja julkista

minusta on erittäin tärkeää koska nyt palveluntuottajia ihmisellä eri hoitojaksoissa on useampia millä tavalla säädetään millä sopimuksella ja millä suostumuksella ne laitetaan

pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistäminen on välttämätöntä työllisyyden parantamiseksi joten osatyökykyisten toimintaohjelma tulee vielä todella tarpeeseen

lakiesityksessä on maininta yliopisto opintojen maksullisuudesta

viimeisenä haluan nostaa esille huolestuttavan asian nimenomaan perheiden selviämisen

minä haluaisin kysyä juuri kun lakiin ei sisälly säännöksiä joiden nojalla tietoja voitaisiin luovuttaa sivulliselle ilman asiakkaan suostumusta miten tässä on se sinänsä varmistettu että niin sanotulle sivulliselle tietoja ei anneta

yhteiskunnalliset tukimuodot ovat vähenemässä ja tämä näkyy lasten ja perheiden ongelmien kasaantumisena

mielestäni ei ole mitään estettä sinänsä sille etteikö tilauskoulutusta eu ja eta maiden ulkopuolisille opiskelijoille voida järjestää

sen vuoksi pidän erityisen tärkeänä että tästä eteenpäin mikä nyt ei ehkä niin tässä talousarviossa näy nähtäisiin ennalta ehkäisevien toimenpiteitten vahvistaminen perheitä ja lapsia ajatellen